arvoisa puhemies

tämä ei suinkaan riipu siitä onko operaatio ykn alla tai eun alla tai naton alla vaan siitä missä nämä operaatiot sijaitsevat ja kuinka paljon esimerkiksi turvallisuuteen ja logistiikkaan joudutaan panostamaan

korkeaoja totesi

esimerkiksi afganistanin osalta isaf operaatio ja ykn korkea edustaja kai eide toimivat tiiviissä yhteistyössä ja tämän yhteistyön onnistuminen hyvin pitkälti tulee varmasti myöskin olemaan hyvin keskeisellä sijalla sen osalta mihin tuossa operaatiossa

poissa mutta onko renkipuheenvuoroihin ja totesin keskustelu viis minuutti ennenku siltä että päädytään

arvoisa puhemies

ihan kuin kysyjä totesi kansainvälistä tilannetta leimaa selkeästi epävarmuus

jos yrittäjiltä kysytään mikä vaikuttaa eniten heidän tulevaisuudenkuvaansa niin se on kysynnän puute eli siis se epävarmuus että investoinnit ikään kuin laahaavat ja kysyntänäkymä on epäselvä on keskeisin syy

luonnollisesti hallitus on jo edellinenkin hallitus reagoinut tähän taloustilanteeseen ja nykyinen hallitus valmistelee toimia ja on kirjannut niitä asioita hallitusohjelmaan

hallitus on nyt tuonut oman esityksensä siitä miten oma uskottava puolustus pystytään säilyttämään nykyisen tasoisena nykyisen tasoisena ei enempää ei vähempää ja samalla varautumaan niihin muutoksiin joita ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen on luvassa

edelleen jo viime vaalikaudella toimiviksi osoittautuneita finnveran suhdannelainoja tulen esittämään jatkettavaksi mitä kautta juuri tarkoitus on että pk yritykset pääsevät tämän suhdannetaantuman yli

tämä on hillitty ja hallittu tapa tuohon tulevaisuuteen varautua ja toivon tälle hallituksen kannalle mahdollisimman laajaa tukea eduskunnan taholta

jo aiemmin tänään päivällä totesin että tuon lähiviikkoina merkittävän uudistuksen tähän liittyen että pärjäisimme kansainvälisessä kilpailussa ilman että rahoitus järjestämiin

kylän riitä edustajia tästä aihepiiristä luvan lisäksi nousemaan ylös ja painamaan teepaita taisi ettemme ainakaan rahoitusjärjestelmien tähden häviä

sitä on tehty vuosikymmeniä

nyt on vaan tarkoitus entistä systemaattisemmin katsoa ne markkina alueet ja ne tavat millä hallituksen eri ministerit voivat edesauttaa suomalaisten yritysten vientiponnisteluja

edustaja jaskarin kysymys sitten innovaatiorahoituksesta on tietenkin hyvin tärkeä ja ajankohtainen koska tutkimustieto osoittaa että vaikkapa tekesin rahoittamien yritysten kasvu on ollut nopeampaa ja parempaa kuin niiden yritysten jotka eivät tämäntyyppisessä toiminnassa ole mukana

nämä yritysrahoituksen leikkaukset säästöt kohdistuvat myöskin sille puolelle innovaatiorahoitukseen mutta uskon että viisaasti tämä asia toteuttaen pystymme turvaamaan suomalaisten yritysten tulevaisuuden kehittämisen

kysymys sitten tästä t k vähennyksestä

sen valmistelunhan aloitti jo edeltäjäni edustaja pekkarinen ministerinä ollessaan ja tuota valmistelua on nyt jatkettu niin että ensi viikolla valmistelu on viety päätökseen

hallituksen osalta on todettu että asiaa selvitetään päätöksiä ei vielä tällä erää ole

arvoisa puhemies

aivan kuten edustaja uotila totesi monilla meidän tärkeillä markkina alueilla on taloudellisesti vaikeaa mutta venäjä kasvaa tuossa vieressä ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia

se on hyvin tärkeää ja toivon mukaan myöskin helpottaa rajanylitystä ja siihen liittyviä haasteita joita tässä on menneinä vuosina ollut

tämä vastausaika ei riitä kertomaan kaikkia niitä hankkeita mutta varmaan metsäsektori energiasektori ja kaupan sektori ovat ne kolme ehkä keskeisintä joissa paljon tapahtuu

eli venäjä on iso mahdollisuus

arvoisa puhemies

sen ohella mitä ministeri ihalainen totesi on tärkeää että välittömästi on käynnistetty ne toimet joilla pyritään luomaan uusia työpaikkoja näiden väistyvien työpaikkojen tilalle

tämä työ on tietysti ihan niin kuin kysyjä totesi ollut käynnissä jo monta vuotta ja ministeriössä on tämmöinen metsäalan strateginen ohjelma jonka osalta ehkä voi sanoa että ne lupaavimmat kolme osa aluetta ovat bioenergia puutaloteollisuus ja biojalostamot

valtiovalta tukee niitä toimia joilla tähdätään uusien työpaikkojen luomiseen paitsi voikkaalle niin myöskin sitten myllykoskelle näiden